toinen tärkeä asia oli tämä geneettinen pankki joka siellä on jota nyt hallitus meinaa räjäyttää siellä pelsossa

vähän saman tyyppinen tilanne on myöskin konnunsuolla

tosin siellä on erittäin arvokkaan suoluonnon tulevaisuudesta kysymys

me tiedämme ydinvoimarakentamisen siis tämän ydinenergiarakentamisen suhteen ydinaseisiin

vankila yhdessä luonnonsuojelujärjestön kanssa on pystynyt estämään sen käyttöönoton

siellä vapo on kovasti ottamassa arvokasta alkuperäisluontoa käyttöönsä tässä tapauksessa suoluontoa

tiedämme että muun muassa saudi arabia haluaa oman ydinaseen ja tämä menee käsi kädessä sen kanssa että saudi arabia haluaa myös nyt ydinvoimaloita

persianlahdelle ollaan rakentamassa ydinvoimaloita etelä korean toimesta ja muun muassa marokko on esittänyt tällaisen toiveen

tämä kysymys ydinvoiman jakautumisesta pitkin maapalloa näiden ydinvoimalaitosten muodossa ei voi olla ongelmaton asia

ykn piirissä siihen on suhtauduttu varsin kielteisesti ajatellen myöskin sitä

tällä

yksi kysymys että esimerkiksi kioton sopimukseen liittyvä cdm eli kestävän kehityksen mekanismi ei pidä sisällään ydinvoimaa se katsoo että se ei kuulu kestävän kehityksen piiriin

arvoisa herra puhemies

me sekä käytämme liikennettä me asumme että me tietysti syömme päivittäin ravintoa ja kaikista hiilidioksidipäästöistämme tulee tällä tavoin noin kolme neljäsosaa näistä kolmesta ja ne ovat kutakuinkin tasavertaisia kooltaan jolloinka liikennepoliittinen selonteko kun se rakentui aika tavalla kylläkin puutteellisesti hiilidioksidipäästöjen hillintään oli aivan oikea ratkaisu

on aivan selvää että siihen

tuuu piia

aukkoon mahtuu biopolttoainetehtaita ja valmistamoita siihen mahtuu myöskin paperiteollisuuden laadun tason nostaminen jolloinka ehkä energiaa kuluu siihen tuotettua tonnia kohti enemmän

mutta meidän pitäisi päästä tässä asiassa tietysti myös konkreettisiin toimenpiteisiin ja silloin joukkoliikenteen lisääminen ja nimenomaan kiskojen rakentaminen radat ovat keskeisessä tehtävässä

siis meillä on lopetettu koko joukko paperikoneita ja ei ole tietoa siitä että uusia paperikoneita avattaisiin ja lähdettäisiin rakentamaan

pääkaupunkiseudulta suoraan itään puuttuu ratayhteys ja se on myös ympäristönäkökulmasta perusteltu hanke

nykyinen hallitus on liikenneministerinsä toimesta sitä edistänyt niin että asiaa on selvitetty maakuntakaavojen suhteen mutta seuraava askel pitäisi myös ottaa

nimenomaan tästä näkökulmasta myöskin tämä työllisyyskysymys tulee aivan uuteen asentoon

mitä tulee vesiliikenteeseen ja sisävesiliikenteeseen erityisesti niin saimaan kanavan kehittäminen on realistista

niitä on puolustettu kymenlaaksossa etelä karjalassa ympäri maata kemijärvellä niitä vastaan jotka ovat niitä lopettamassa

ja totean lopuksi että kun on lopetettu tehtaita voikkaalla summassa ja kun kotkassa stora enso on myynyt oman tehtaansa pääomasijoittajille kansainväliselle sijoittajayhtiölle niin koskaan ei ole perusteltu näitä lopettamisia tai myyntejä sillä että energian hinta olisi kallis ettei saataisi sähköä

onko se todella tarpeen

en ole aivan varma tuleeko peruuttaa tästä rekkaparkista mutta joka tapauksessa asiaa olisi syytä katsoa

edelleen tämä vinjettimaksu mielestäni taas on paikallaan

meidän pitäisi päästä tieliikenteessä myös tiemaksuun kuten monissa monissa muissa eu maissa on tilanne

työ ja elinkeinoministeriössähän on energia asiat ja niillä on keskeinen vaikutus tähän kokonaisilmastopolitiikkaan

mielestäni olisi hyvin tärkeätä että ilmastopolitiikka saataisiin yhden ministeriön hallintaan niin ettei olisi ristiriitaisia tilanteita

meriturvallisuudesta ja sen kehittämisestä olemme puhuneet paljon

lisäksi myöskin maa ja metsätalousministeriössä on osa toimenpiteistä jotka kuuluisivat oikeastaan myöskin tähän samaan ilmastoministeriön alaisuuteen

suomenlahti on kaikkein ongelmallisin alue etenkin sen itäinen osa siinä mielessä että siellä jääolosuhteet talvisin sekä luonnonolosuhteet kaiken kaikkiaan saaristo ahtaat väylät ovat haaste

se on eu piireissä vastaava ministeriö ja myöskin tällä hetkellä suomessa vastuussa ilmastopolitiikasta

tällöin myös meriturvallisuusviraston sijoittaminen kotkaan on tältäkin kannalta aivan perusteltu hanke ja toivotan tälle hyvää tuulta

arvoisa puhemies

emme paljon voi kehua liikenteessä ympäristönäkökulmien huomioon ottamista koska edelleenkin meidän hiilidioksidipäästömme myös liikenteen osalta ovat selkeästi sen yläpuolella mitä niiden pitäisi kioton sopimuksenkin toteutumisen kannalta olla

joku

tällöin velvoitetta

hyvä näin mutta kuitenkin jos me katsomme päästökauppakysymystä joka tulee tänään vielä täällä esille niin siellä on päästökaupan ulkopuolinen sektori joka on varmasti ongelmallinen asia jatkossa

siihen liittyvät liikennepäästöt siihen liittyy maatalous ja myöskin jätteenpoltto jota ei ole tähän saakka huomioitu tässä katsannossa

kaiken kaikkiaan tässä puheenvuorossa lähden siis siitä että elinkeinoministeriössä olevat näkökulmat jotka liittyvät ilmastosopimukseen pitäisi viedä ilmastoministeriön alaisuuteen

heli järvinen puhui

rehula joka on valiokunnan puheenjohtaja hoitaa varmasti työtään hyvin viittasi siihen että hän on tottunut siihen että tulee satamalla lunta tupaan kun kuuntelee lausuntoja

tämä liikkumavara dokumentti joka on esitetty televisiossa ja muutenkin kuvaa juuri sitä missä tilanteessa sosiaali ja terveysvaliokunta tässäkin asiassa on ollut

tästä välivaiheesta ja väliajasta pitää kuntien taas selviytyä kuntien jotka ovat taloudellisissa ongelmissa ja harkitsevat työntekijöidensä vähentämistä toimintojensa leikkaamista entistä suurempaa ulkoistamista ja niin edelleen

sitten valiokunta alkaa vaan muotoilla neliötä ympyräksi että lääkelaitos sinne lähetetään täysin piittaamatta siitä mitä se itse substanssille aiheuttaa eli toiminnalle ja tälle hyvätasoiselle yksikölle

jäällä yli ja lattiaan ja sitten puheenjohtaja rehula toteaa että tapaus on se että nyt tässä tapauksessa sosialidemokraatti anneli kiljusen suuntaan että professori huttunen on sosialidemokraattien ainut auktoriteetti tai asiantuntija

itse tunnen hänet myös erittäin hyvin ja totean että kyllä hän on auktoriteetti tässä asiassa eikä hänen syynsä ole muun muassa se joka ei ole myöskään ed

rehulan vika että suomessa on muun muassa rokotusomavaraisuus lopetettu ja tehty virheitä aikaisemminkin lääkehuollon alueella

arvoisa herra puhemies

edustaja hoskosen puheenvuorossa on tietysti ihan perusteita mutta ei ole perusteltua sanoa että turve on uusiutuva energiaraaka aine

sitä ei kansainvälisesti tunnusteta sellaiseksi ja ne tunnustuspyrkimykset ovat sellaisia kotikutoisia suomalaiselta uuninpankolta tulevia

suomalainen teollisuus pystyy kehittämään sellaista kattilateknologiaa joka tekee turpeen käytön biopolttoaineen polton yhteydessä tarpeettomaksi

soiden kohdalla on myös katsottava kokonaishiilidioksiditase ja se ei ole positiivinen silloin kun harrastetaan turpeen polttoa

tästä johtuen nimenomaan turve ei polttoaineena ole koskaan edes parempi kuin kivihiili

ja kattilateknologia on kehittynyt

täällä on keskusteltu verotuksesta kovasti ja vähän valtionvelastakin ja nämä viimeiset kaksi tuntia jäivät jo vähän niin kuin tuntui tuollaiseksi unettomuuden pyörittämäksi kehäksi

haluaisin kiinnittää erääseen yksityiskohtaan huomiota ja se on siellä ympäristöministeriön pääluokan kohdalla

öljyntorjuntaan sopiva monitoimialus on hankkeilla ja sen valmistumisen viivästyminen on johtanut siihen että sen rahoitus on nyt tässä lisäbudjetissa mukana

se on yksi alus joka on tarpeellinen mutta tästä on myös nykyhallitus todennut että sekin on sitä mieltä että tarvitsemme sen toisen vastaavanlaisen aluksen suomenlahden itämeren öljyturvallisuuden varmistamiseksi

arvoisa herra puhemies

sampsa kataja on huolissaan alkoholimainonnan kieltämisestä ja perusteluna on urheilun tulevaisuus

tämä huomio on ollut aikaisemminkin siis keskustelussa ja luotan siihen että hallitus on omassa toiminnassaan ottanut tämän huomioon

on kyllä ihan varmasti niin että alkoholin juominen ja käyttäminen kompensoi urheilun ja liikunnan positiiviset tulokset

söderman poistuessaan täältä totesi salille että ne jotka ovat niin huolestuneita rikollisuudesta pyrkisivät nyt puolittamaan alkoholinkäyttöään

arvoisa puhemies

vallankumouksen sanotaan syövän lapsensa ja tästähän on myös näyttöä

olisikin mielenkiintoista tietää kuinka paljon sataprosenttiseksi etyylialkoholiksi muutettuja juomia tuon seuranta tarvitsi osa oli varmasti tuontijuomia mutta kuinka paljon siellä juotiin ja kuinka paljon tuohon faniporukkaan kuuluu sitä alkoholinkäyttöä

kyllä näiden opetusministeriön alaisten toimien kohdalla on todella tuottavuusohjelman vaikutus

oikeusministeriön alaisissa toimijoissa tämä tuottavuusohjelman vaikutus on todellakin kielteinen

puhemies

otetaan vaikka oikeuslaitoksen hallinto oikeudet korkein hallinto oikeus

joka tapauksessa tämä alkoholiveropolitiikka on ollut äärimmäisen poika paul klee poikkeaa siis poukkoavaa ja epäjohdonmukaista

kuitenkin samaan aikaan kun täällä säädetään erilaisia vippaskonsteja kieltoja taikka ahtaita paikkoja valitusten läpimenolle hallinto oikeudesta korkeimpaan hallinto oikeuteen niin samanaikaisesti kuitenkin on resurssipula koko ajan olemassa ja resursseja vähennetään

alkoholiverotus on liian alhaista edelleen tämänkin korotuksen jälkeen

odotamme uutta esitystä nykyiseltäkin hallitukselta koska alkoholin väärinkäyttö on suoraan saatavuudesta riippuvainen ja tuontialkoholin esiin ottaminen aina näissä kysymyksissä ei ole perusteltua eikä validia

mitä tulee vankiloihin konnunsuo pelso niin niiden kohdalla on todellakin tilanne se että siinä menee pesuveden mukana todellakin paljon ei vain yksi lapsi vaan ehkä useampi

alkoholisairaudet todellakin niin kuin täällä on jo todettu ovat keskeinen kuolinsyy lisääntyvä kuolinsyy ja sairaaloiden päivystyspoliklinikoiden asiakkaat ovat useimmiten alkoholin vaikutuksen alaisia

se on nyt hajautettu muualle mutta siellä on toimiva luomutila ja sen lisäksi todellakin nämä luonnonsuojelukohteet

konnunsuon ja pelson ja yleensäkin tässä vankiloiden lakkautuskysymyksessä henkilöstö on ollut hyvin liikkeellä ja todella hatunnoston arvoista on konnunsuon vankilan johtajan aktiivinen mukanaolo sekä julkisuuden keskustelussa että myös esimerkiksi tänne eduskuntaan suuntautuneissa vetoomuksissa ja delegaatioissa

olemme myös tavanneet oikeusministeri braxin

tapaaminen ei kovin paljon antanut uskoa mutta iltakoulukäsittely mihinkä täällä on viitattu ehkä sitten oli askel siihen suuntaan että ainakin esimerkiksi konnunsuon kustannusarvioita joihinka ed

todella hankala tilanne on se että pannaan peruskorjauskustannukset suoraan vuokraan jota oikeuslaitos joutuu maksamaan

näiden suljettujen laitosten yhteydessähän toimii avolaitoksia niin kuin haminassa

tässä on pitkässä juoksussa joka tapauksessa esimerkiksi haminan avolaitoksen tulevaisuus kyseenalaistettu koska ei voi ajatella että avolaitos voisi toimia autonomisesti ilman sellaista suljettua laitosta johon se voi tukeutua ja josta se saa myöskin omat asiakkaansa

arvoisa puhemies

haminan avolaitos on tehnyt todella tärkeätä työtä sekä haminassa että kotkassa nimenomaan linnoitusten ja historiallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostamisessa

hän on hyvin syvällisesti ajatellut monesti näihin asioihin liittyy hänen pohdintansa ja hän on ollut kahdeksan vuotta jaoston puheenjohtajana

näin ollen tämä tehtävä on juuri niitä vankilalaitoksen ympärillä olevia yllättävänkin arvokkaita tärkeitä tehtäviä ja velvoitteita joita se hoitaa ja joita eivät todellakaan ole tulleet ajatelleeksi ne jotka ovat lähteneet lakkautuksen tielle

mutta ed

jokiselle haluaisin nyt näin ihan lyhyesti todeta ensinnäkin hänen ympäristöanalyysistään mitä hän käytti edellisissä puheenvuoroissaan puhuessaan siitä miten ympäristölainsäädäntö vaikuttaa elinkeinoon

te äsken käytitte sellaisen esimerkin joka kuvasi että pohjavesialueella tapahtuva toiminta on työllisyysnäkökohdista tärkeämpää kuin se ettei pohjavettä pilattaisi

edelleenkin täällä puhuttiin maakuntakaavasta tai ed

kiviranta te ette puhuneet maakuntakaavasta vaan siitä millä tavalla tuulivoimaa estetään erilaiset eläimet estävät sen leviämistä

kuitenkin maakuntakaava on se väline jonka kautta myös lainsäädäntöön ja ohjeistukseen pohjautuen ohjataan tuulivoiman sijoittumista

maakuntakaavaa valmisteltaessa on aina hyvin monitahoinen työryhmä siinä mukana jossa on myöskin armeijan lisäksi liike elämä energiateollisuus ympäristöjärjestöt ja niin edelleen

siellä tullaan huomioimaan sekä eläimistö että myöskin tämä bisnes

juurikkala käytti hyvän puheenvuoron tästä bulkki suomesta

se että suomi olisi tällainen energian bulkkituottaja ja ydinsähkön viejä ja toisaalta sitten vähän sellainen kongolainen maa jossa avataan kaivoksia ja erityisesti ulkomaiset yritykset niistä hyötyvät ei mielestäni voi olla suomen visio eikä myöskään brändi

kataja tuossa pohti sitä voisiko suomessa olla yhtään jääkiekkoliigajoukkuetta joka ei käyttäisi alkoholimielikuvamainontaa taikka tarjoaisi virvokkeita jotka ovat alkoholipitoisia osa niistä

no nyt on kaksi ydinvoimalaa hyväksytty ja yhtä yritetään saada valmiiksi siellä eurajoella

ja samalla pohditte sitä että miten nuoret saavat hyvän liikuntamallin ja sillä tavalla positiivista elämälleen

kataja samalla he saavat mallin siitä että alkoholi kuuluu liikuntaan alkoholi kuuluu jääkiekkoon ja siellä lätkämatsissa käydään väliajalla ottamassa huurteiset ja isä ottaa ja setä ottaa ja äitikin ehkä ottaa

siis se luo sellaisen mallin joka ei ole asianomaisen lapsen tulevaisuuden kannalta positiivinen muun muassa tuosta johtuen mitä ed

maataloudessa se olisi luomutuotantoa se on puhdasta vettä se on todellakin metsää hyvää osaamista teknologiaa

näin ollen tämä on ristiriitainen tilanne ja valitettavasti suomen urheilu tai siis täällä toimintapohjautuu tämäntyyppiseenrahasto kerää varoja urheilutoiminta pohjautuu tämäntyyppiseen varojen hankkimiseen

ehkä tässä me todella olemme erityisesti samaa mieltä että kun ajatellaan ilmastonmuutoksen hillintää niin silloin todellakin ympäristöteknologia on se avainteknologia ala tulevaisuudessa

tästä sitten terveisiä myös sinne takapenkille siinä mielessä että se on suomen vahvuus jos meillä on hyvä ympäristölainsäädäntö koska se antaa pohjaa myös hyvälle ympäristöteknologian kehittämiselle

olematta kuitenkaan minkään liigan joukkueen kannattaja niin olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä että jos oleellinen osa siinä lätkämatsissa vaikka lappeenrannassa käymisessä on se että käydään myös oluella niin siinä kaksi asiaa menee sekaisin siitä huolimatta että se kuuluu tuohon bisnekseen

paajanen aikaisemmin kun olitte välillä poissa niin en päässyt siihen kommentoimaan sanoitte että on aivan eri asia ravintolajuominen kuin joissakin metsissä kaduilla ja muualla juominen

haluan painottaa sitä että aivan samalla tavalla nautitaanko alkoholi ravintolassa kapakassa tai pubissa niin kyllä se poksauttaa sen maksan että siihen ei millään tavalla muuta tuon kemikaalin koostumista se missä sitä juodaan

hyvinkin hienostuneesti tapahtuva nautinta kun sitä vain kyllin usein tietty määrä otetaan niin maksakirroosi siitä seuraa ja sitten sitä kuollaan verensyöksyyn ja se on aika ikävä kuolemantapa yksi muuten epämiellyttävimpiä mitä olen havainnut kun ihminen omaan vereensä tukehtuu

on todella huonoa lainsäädäntöä ja yleensäkin huonoa toimintaa se että metsäteollisuuden ääntä kuunnellaan tällä tavalla tehdään ihmisiä eriarvoistavaa lainsäädäntöä

verotuksen avulla tapahtuva ikään kuin tuollaisen isänmaallisen hurmoksen nostaminen jolloinka maata käsitellään metsäpelto ajatuksella niin että pitäisi saada mahdollisimman nopeasti mahdollisimman hyvä sato ei ole mielestäni kokonaisuuden kannalta järkevää

tässä menee myös tilanne helposti sellaiseksi että luonnon monimuotoisuuden vaatimuksia ei tarkastella ei oteta niitä huomioon ja sitten lopputulos on kuitenkin se että esimerkiksi stora enso on nyt lopettanut puunhankinnan

ei ole yhtäkkiä enää tarvettakaan sellaisiin metsänkaatoihin kuin aikaisemmin varastot ovat täynnä ja tämä venäjän puutullitilanne on siis muuttunut

kyllä tämä aikamoista

laki ei lain laki on aikamoista lain väärinkäyttöä jolla pyritään turvaamaan nopeaa metsän tuottoa ja sitten lopputulos onkin se että puuta ei tarvitakaan

kuitenkin tässä nyt eduskunnan enemmistö ainakin hallituspuolueet on pantu aikamoiseen pakkoväliin

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

todella ministeri risikko on odottanut lähes kello yhteen saakka yöllä tämän asian kanssa ehkä muutenkin täällä mutta tämä on mielestäni sellainen asia että ihan muutaman sanan ansaitsee tähänkin aikaan